tämä tietosuoja asia on tässä olemassa mutta myöskin se läpinäkyvyys ja se että nimenomaan näytteiden antajalla on oikeus myöskin sitten saada tietoa siitä mihin hänen näytteitään on käytetty

kaste hankkeen kautta on jo etupainotteisesti lähdetty tietyillä paikkakunnilla alueellisesti pilotoimaan tämän lakiesityksen joitain osia ja tältä osin sitten se implementointi toivottavasti myöskin helpottuu

väkivallan uhan alla tai kohteena eläminen ei tee perhe elämästä vain tuskaista vaan se hukuttaa perhe elämän ja vie hapen niin väkivallan kohteena olevilta kuin sitä todistavilta lapsiltakin

hallituksella on hyvin vahva toimenpideohjelma jolla me pyrimme puuttumaan niin väkivallan ehkäisyyn perheväkivallan ehkäisyyn kuin sitten tässä toimenpideohjelmassa on myöskin niitä tukitoimia joilla me pyrimme auttamaan perheväkivallan uhreiksi joutuneita

pitäisi katsoa myöskin pidemmälle niitä kaaria katsoa mistä ne alkujuuret juontavat ja sitten myöskin millä tavalla meillä huumeriippuvaisia hoidetaan

tänä päivänä me olemme painottaneet paljon avohuoltoon

tämä on hyvin laaja poikkihallinnollinen ohjelma joka ei ole ainoastaan sosiaali ja terveysministeriössä vaan laajasti sitten myöskin muiden ministeriöiden hallinnonalalle menevä

tämmöisenä kotiannoksenahan voidaan antaa kahdeksan annosta kerralla ja jos niistä osa sitten päätyy katukauppaan sitä on hyvin vaikea kontrolloida

en havainnut kysymystä mutta jatkan mielelläni siitä mihin edustaja jäi

jos verrataan kansainvälisesti millä tavalla perhehoitoa on pystytty muualla kehittämään niin kyllä me olemme suomi jälkijunassa ja sen vuoksi on erittäin hyvä että viime hallituskaudella itse olin silloin valiokunnassa jäsenenä veimme eteenpäin tätä perhehuoltolakia

arvoisa puhemies

kertakaikkisesti työryhmä on tehnyt aivan erinomaista työtä

tässä on tehty sellaista uraauurtavaa lainsäädäntötyötä joka täällä tekstissä kyllä sitten tulee vastaan kunhan edustajat vain tähän nyt pureutuvat paneutuvat

pidän itse hyvin huolestuttavana sitä kehitystä joka on nyt näkyvillä turvakotipaikkojen vähentymisessä kun suomen päinvastoin pitäisi pystyä nimenomaan lisäämään niitä turvakotipaikkoja jos katsotaan esimerkiksi euroopan mittakaavaa ja niitä suosituksia joita tänne suomeen on annettu

tänä päivänä meillä kiireellisesti huostaanotetaan hyvin paljon teini ikäisiä lapsia ja heille perhehoidon löytäminen on erittäin haasteellista koska heillä on hyvin moninaisia ongelmia ja silloin kun me kehitämme perhehoitoa meidän täytyy kehittää myöskin niitä tukipalveluita joita perheille annetaan

tätä oulun tilannetta tutkitaan ja on syytä pureutua siihen ovatko tilastollisesti myöskin ne uutiset jotka nyt tällä hetkellä ovat tulleet esille ainoastaan oulun ongelma vai onko kyseessä laajempikin suomalainen ongelma

tämä lausuntokierros todellakin järjestetään sen vuoksi että tätä palautetta voi antaa ja hyvään lainsäädäntötyöhön kuuluu se että palaute myöskin otetaan vastaan niin kuin se edellisen kierroksenkin palaute otettiin ja se laki siitä sitten muokkautui siihen muotoon kuin se tällä hetkellä tässä on

yleisesti ottaen siinä selvityksessä jota sosiaali ja terveysministeriössä on tehty on tultu siihen tulokseen että palvelutason noustessa eli kansalaisten yhdenvertaisuuden parantuessa myöskin kustannukset

sitä että silloin kun näitä nuoria perhehoidossa on ja he oirehtivat voimakkaasti perhe ei jää sitten yksin painimaan tämän nuoren ongelmien kanssa vaan se saa siihen myöskin ammattilaisten tukea

soitin itse stop huumeille ryhyn tänään vähän ennen kyselytuntia ja pyrin selvittämään sitä kautta millä tavalla meillä tänä päivänä ylipäänsä korvaushoito koetaan huumeidenkäyttäjien keskuudessa

mitä tulee näihin henkilöstömitoituksiin niin tätä minä itsekin juuri nyt pohdin onko tässä tekstillisesti nyt niin järeä ase

sosiaalihuoltolain uudistuksessa nimenomaan tullaan puuttumaan tähän ja tekemään turvakotitoiminta lakisääteiseksi suomen kunnille niin että tasa arvoisesti tämä palvelu pystyttäisiin sitten kaikille sitä tarvitse

sieltä nousi kyllä hälyttävä viesti

esimerkiksi eduskunnan entinen oikeusasiamies paunio minulle tänä aamuna totesi että sinä et osannut olla riittävän tiukka

he totesivat että kun meillä painotetaan avohoitoon niin voimallisesti niin jopa sellaisille jotka haluaisivat päästä irti siitä huumeesta kokonaan tarjotaan korvaushoitoa

olin tänä aamuna käymässä valvirassa vietin siellä tunnin keskustellen valviralaisten kanssa myöskin siitä minkälaisia valmiuksia heillä on siellä nyt laajentaa tätä tutkimuskenttää

kun me panostamme ennaltaehkäisyyn sen haluan vielä tässä sanoa me saamme myöskin vähennettyä näitä sijoitusten tarpeita

arvoisa puhemies

kun minä luulin että minä olen liian tiukka niin hän sanoi että ei et sinä osannut olla riittävän tiukka nimittäin tässä mennään huomattavasti pidemmälle kuin se yksi

kun me autamme perheitä oikea aikaisesti niin uskon vakaasti että myöskin näitä lastensuojelun äärimmäisiä toimenpiteitä saadaan vähennettyä

meiltä puuttuu nyt tämä laaja alaisuus tässä huumeongelman hoidossa eli se että meillä olisi myöskin sellaisia hoitovaihtoehtoja tarjota joissa otetaan laajemmin tämä kyseisen käyttäjän tilanne huomioon jolloin pyrittäisiin myöskin antamaan sellaista tukea jolla päästäisiin kokonaan irti kyseisestä huumeesta musta

he olivat hyvin yhteistyökykyisiä ja hyvin vakavalla mielellä tiedostaen tämän nykyisen ongelman

tähän viittaamaanne hyksin oy hankkeeseen täytyy sanoa että nyt tässä pitää katsoa hyödyt ja haitat aivan objektiivisesti

monet siellä on kiva tietää että se mitä on tapahtunut miehet tunsivat tapahtuneesta pistoksen omassa työssään ja ovat nyt kovalla innolla lähtemässä selvittämään paitsi valelääkäreitä niin sitä mitä muuta tässä meidän terveydenhuollon kentässä on sellaista mikä pitää nyt katsoa uudestaan valvonnan suhteen

ja jos jossain päin suomea on käynyt niin että hoidon taso on heikentynyt eli on tämän siirron yhteydessä pyritty saamaan aikaiseksi säästöä katsomatta sitä palvelukokonaisuutta ja palvelun laatua niin siinä tapauksessa voin todeta että ei ole kyllä menetelty niin kuin täältä eduskunnan puolelta

arvoisa puhemies

suomi on oikeusvaltio ja suomessa lastensuojelulaki koskee kaikkia lapsia ja perheitä taustasta riippumatta samalla tavalla

nimittäin kun tämä hyksin oy tulee olemaan julkisessa omistuksessa ja kun se sitten vielä tehostaa hyksin tilojen käyttöä ja luo myöskin mahdollisuutta saada sitten esimerkiksi ulkomailta tai vakuutuspotilaiden kautta lisärahaa ja tulouttaa sitten ne voitot sinne emoyhtiölle eli hyksille niin silloinhan me kaikki hyödymme siitä veronmaksajina

sen vuoksi olen nimennyt nyt kolmikon työryhmäksi selvittämään paitsi valviran toimintatapoja myöskin tätä koko meidän muuttuneen terveydenhuollon kenttää ja tästä työstä nyt muutaman kuukauden sisällä me saamme myöskin varmasti hyvin painavia toimenpide ehdotuksia

siinä millä tavalla sosiaalityöntekijöitä ohjeistetaan on varmasti tarkentamisen varaa nimenomaan tämän vieraskielisen materiaalin antamisen suhteen

silopäiväristuksen muihin

kaikkia kieliä ei varmasti ole mahdollisuus ottaa tässä huomioon mutta esimerkiksi venäjänkielistä materiaalia meillä sosiaali ja terveysministeriössä on alettu nyt valmistaa niin että saamme kuntiin sosiaalityöntekijöille mahdollisimman nopeasti sitten näitä suomalaisia käytäntöjä selventävää materiaalia myöskin käyttöön

heillä on varmasti jo elämänkokemusta mutta myöskin ammattikokemusta meidän terveydenhuollon kentästä niin paljon että uskallan sanoa että nyt tämä selvitystyö on hyvissä käsissä ja me voimme luottaa että sieltä myöskin tulee pykäläehdotuksia joita olen heiltä pyytänyt niin että voimme mahdollisesti muuttaa lakeja sitten nopealla aikataululla jos viiksiä

minun mielestäni ei pidä maalata mörköjä sinne missä niitä mörköjä ei ole mutta siitä on pidettävä huolta että tästä ei synny sitten sellaista erityismaksuluokkaa elikkä julkinen ja yksityinen pitää silti

vaikka yleensä tässä salissa ei yksittäistapauksia kommentoida tämä karmaiseva yksittäistapaus on kuitenkin koskettanut meitä kaikkia suomalaisia hyvin syvästi

siirtopäiväristuksen muihin asioihin

hallituksen piirissä on hyvin laaja alaisesti lähdetty selvittämään tätä kyseistä tapausta ja esimerkiksi oikeusministeri henriksson on laittanut oman selvitystyönsä sisäasiainministeriön puolella ministeri räsänen on laittanut oman selvitystyönsä käyntiin

arvoisa puhemies

hyvä että edustaja östman kysyi tätä asiaa koska tästä liikkuu julkisuudessa aika paljon erilaista tietoa ja osa tuosta tiedosta on kyllä sekoittunut hieman toinen toiseensa

arvoisa puhemies

kyse on siitä millä tavalla viranomaisyhteistyö toimii ja oma selvitysryhmäni on niin ikään tuomassa toimenpide ehdotuksia siihen millä tavalla sosiaalityöntekijöitä voidaan kouluttaa paremmin jotta he omalta osaltaan pystyvät viranomaisyhteistyöhön sitten esimerkiksi poliisin ja oikeuslaitoksen kautta

lastensuojelun laatusuosituksia ollaan nyt uudistamassa ja ne tulevat sitten loppuvuodesta vuoden alusta kuntiin käytäntöön ja tässä yhteydessä varmasti on tarpeellista myöskin huomioida tämä edustajan esille

tässä kyllä kuntien budjettien laadinnassa ja kuntien päätöksenteossa pitää ottaa huomioon että siellä on resursoitu riittävästi etuuskäsittelijöitä että siellä on riittävästi sosiaalityöntekijöitä

sosiaali ja terveysministeriössä meillä on kaksi hanketta

emä kysymys on galleria

eli työ on meneillään ja me otamme hyvin vakavasti tämän kyseisen tapauksen ja teemme kaikkemme ettei tällainen pääse toist

laki edellyttää että kunta täyttää nämä ovat jo

ja aika on täynnä joten kyselytunti on

aivan kuin tuolla ylhäällä nyt lamput palavat niin kanta on järjestelmä jonka kautta sitten kuntien tietojärjestelmät keskustelevat keskenään yli kuntarajojen

terveydenhuollon puolelta järjestelmä on valmis ja kun tässä on vaadittu tällaista vaiheistusta jo aikanaan valtiovarainministeriön taholta niin siihen vaiheistukseen kuuluu se että sosiaalipuolen järjestelmät tulevat sitten jälkijunassa mutta lähtökohtaisesti tämä infra on valmis

ehkä ministeri risikko sitten haluaa e reseptin osalta täydentää

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

muistuttaisin nyt siellä porvaripuolella huomioimaan sen että sata komitean työn tulosten toteuttamisen täytyy tapahtua kustannusneutraalisti kustannusneutraalisti

on tiettyjä kouluja jonne on hyvin vaikea saada enää hyviä opettajia koska näissä kouluissa on niin levotonta ja sen vuoksi meillä pitäisi ottaa suurempia askeleita koska muuten esimerkiksi eriytyminen ja muut ongelmat syvenevät entisestään

tällainen toimeksianto on annettu sata komitealle että nämä toimenpide ehdotukset toteutetaan kustannusneutraalisti

nyt näyttää siltä että kaupunkien liitokset eivät ole realistinen vaihtoehto täällä espoon kokoomus on todistanut että he eivät kannata kaupunkien liitosta me demarit espoossa emme myöskään kannata kaupunkien liitosta joten eikö olisi syytä astua tämän askeleen yli ja katsoa mitä me voimme tehdä sitten näillä elementeillä jotka meillä on käytettävissä

asko seljavaara keneltä köyhältä otetaan sitten pois jotta nämä varat löytyisivät kun kustannusneutraliteetti tarkoittaa sitä että sen rahan täytyy löytyä sen kehyksen sisältä joka täällä on määritelty

arvoisa herra puhemies

tästä varmasti olemme samaa mieltä

nyt sata komitean toimeksiannossa kun lähdettiin arvioimaan sitten vähän myöhemmin kuinka paljon se uudistus että perusturvaa parannetaan ja muutamia muita epäkohtia jotka ehdottomasti kipeästi kaipaavat parannusta mahdollisesti maksaisi niin arvioitiin että sen hintalappu on reilu miljardi euroa eikö näin

edelleen peräänkuuluttaisin sitä että minkä takia meillä ei lähdetä kehittämään tätä meidän aivan fantastista siis wonderful terveyskeskusjärjestelmää niin että se tasapuolisesti kohtelisi kaikkia

tarkoittaako hallitus nyt että kun te sanotte että tämä ei vaikuta meidän perusturvaamme jota siis pitäisi parantaa niin tämä kelamaksun poisto ei vaikuta siihen rahamäärään vaan teillä on jossain piilossa säkki joka on noin miljardin euron suuruinen ja te nostatte sen pöydälle ja sanotte että tällä te nyt parannatte sitten tätä perusturvaa

meillä on kolme suurta toimijaa jotka ostavat pienempiä toimijoita ja kun täällä puhutaan siitä valinnan mahdollisuudesta että pienet yrittäjät saavat mahdollisuuden niin eivät he kauaa sitä saa vaan heidät syödään ja tässä me puhumme monopolista

arvoisa herra puhemies

ministeri totesi äsken että harmaan talouden torjuntaan on satsattu paljon ja todistitte äsken että valtion tuottavuusohjelma ei ole ollut esteenä myöskään harmaan talouden torjumiseen

mutta käytännössä tuolta kentältä kuitenkin tulee paljon sellaisia viestejä joissa todetaan että valvontaresurssit eivät ole riittävät ja näin ollen harmaan talouden torjunnan seulan läpi pääsee aivan luvattoman moni harmaan talouden harjoittaja

nyt kysyisin sitten tarkennusta ministereiltä onko todellakin niin että siellä kentällä on riittävästi resursseja valvontaan

suomen valtuuskunta on tehnyt sitä niin omilla raporteillaan kuin sillä työskentelyllään näissä erilaisissa komiteoissa ja yleiskokouksen puheenvuoroissa aivan kuten edustaja virolainen totesi myöskin sidosryhmätapaamisten kautta

haluan nostaa tässä esille yhden termin joka nousi siellä se on hysteresis

tämä on tärkeä muistaa silloin kun me pyrimme sopeuttamaan taloutta niin täällä suomessa kuin muualla euroopassa ja euroopan neuvoston maissa ja globaalistikin että me emme tee mitään sellaisia äkkivääriä liikkeitä jotka aiheuttavat sitten tulevina aikakausina enemmän hallaa kuin hyötyä

tässä on ehkä vähän samanlaisesta hysteresis ilmiöstä kysymys kun me puhumme siitä pitäisikö venäjän delegaatio poissulkea euroopan neuvoston foorumilta

se saattaa siinä hetkessä joistain vaikuttaa hyvältä toimenpiteeltä mutta pitkällä aikavälillä se ei tuota kyllä en usko että tuottaa sellaista hyvää tulosta joka olisi sitten eduksi maiden välisille suhteille saatikka sitten euroopan neuvoston omalle arvovallalle

arvoisa puhemies

kun me puhumme siitä että suomalaiset pitää saada jäämään työelämään pidempään niin toivottavasti me emme tarkoita ainoastaan sitä että he ovat siis ikääntyneinä pidempään töissä vaan muitakin toimia

edustaja sasi on jo poistunut täältä salista mutta siinä hän osui kyllä oikeaan että tätä monitorointijärjestelmää täytyy kehittää niin että kaikki jäsenmaat kokevat sen oikeutetuksi eivätkä koe että silloin jos joutuvat monitoroinnin kohteeksi se on loukkaus heitä kohtaan vaan että se on heidän omien ihmisoikeuksienkin toteutumisen kannalta siellä heidän omissa parlamenteissaan apuväline jotta kansanedustajat voivat sitten paikallistasolla olla vaatimassa ihmisoikeuksien toteutumista ja niiden edistämistä

arvoisa puhemies

useassa puheenvuorossa on tiedusteltu näitä kustannusvaikutuksia ja sitä millä tavalla tämä raha tullaan käyttämään lain eri pykälien toteuttamiseen ja olenkin pyytänyt jo että meiltä ministeriöstä virkamiehet tulevat toimittamaan valiokunnan käyttöön myöskin edustaja rehulan valiokunnan puheenjohtajan peräänkuuluttamia laskelmia mutta käyn ne tässä pikaisesti läpi koska ne varmasti kiinnostavat laajempaakin joukkoa ihmisiä kuin vain valiokunnan jäseniä

itse asiassa eilen aamulehdessä julkistetussa jutussa nämä myöskin esitettiin mutta jatkan sitten toisessa otteessa

tämä on todella tärkeä asia kun tiedetään että kunnissa tällä hetkellä on todellakin hankala taloudellinen tilanne ja tämä on hallituksen kädenojennus sinne kuntien suuntaan niin että korotetulla valtionosuudella sitten tämän lain kustannuksia tullaan korvaamaan

arvoisa puhemies

mutta mikä sitten tulee varmasti viemään kunnan voimavaroja on se mitä monessa puheenvuorossa täällä on peräänkuulutettu että mitenkä se moniammatillisuus

tämä on niiden nuorten kohdalla totta joilla on kohtuullisen hyvät edellytykset omassa elämässään myöskin käyttää näitä kyseisiä palve luita

edustaja hiltunen sitä kysyi että millä tavalla varmistetaan että esimerkiksi helsingissä terveyskeskuksissa on geriatrien osaamista käytössä silloin kun sitä tarvitaan

tapasin äsken edustaja paloniemenkin mainitseman nuoret kehittäjät ryhmän nuoria ja nuoria aikuisia

se on yksittäinen pykälä ja yksittäisesti kaikkein kallein pykälä tämän lain puitteissa ja pidän hyvin tärkeänä että kunnissa valmistaudutaan myös siihen että tätä moniammatillisuutta tullaan ihan aidosti lisäämään

tämä tulee myöskin vaatimaan sen mitä täällä edustajat kuusisto ja mäkisalo ropponen totesivat että koulutuksen puolella täytyy myöskin huomioida se tuleva palveluntarve ja tästä täytyy opetusministeriön kanssa jo aloitettuja keskusteluja jatkaa ja vahvistaa sitä että sitä osaamista aidosti sitten löytyy myöskin koulutusputken kautta

sitä tehdään siis pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen alaisessa työryh mässä ja sitä rahoitetaan myöskin sosiaali ja terveysministeriön rahoituksella

näiden tapaamieni nuorten tärkeimmät viestit olivat että lastensuojelun piirissä lapsiin ja nuoriin kohdistetaan liian usein toimenpiteitä kuulematta heitä itseään ja että lastensuojelulaitoksissa tulisi kasvattaa lapsia ja nuoria enemmän rakkaudella kuin rangaistuksilla

vanhusneuvostoja meillä ympäri suomea on jo todella monissa kunnissa mutta joissain kunnissa ei ole ja sen vuoksi tähänkin on oma budjettinsa tämän lain puitteissa

tuo alun perin puoleksi tunniksi sovittu tapaaminen joka minulla heidän kanssaan oli venyi lopulta reiluun tuntiin ja se oli ehkä arvokkain tunti jonka olen saanut miltään vierailijaryhmältä ministerinä ollessani